hämmästyksekseni huomasin että nyt ei ollakaan purkamassa säätelyä tai byrokratiaa eikä vähentämässä kustannuksia vaan toimimassa täysin päinvastoin eli nyt tässä esitetään että energiatodistusmenettelyn piiriin tulisi uusia kohteita kiteytettynä

hallituksen esityksen mukaisesti meillä laskee verotus eli ei tämä mielestäni kyllä riittävä toimenpide tässä vaiheessa kaiken kaikkiaan ole

jos hän olisi malttanut kuunnella oppositiota mitä olisin toivonut niin kyllä me jo lisätalousarvion yhteydessä vaadimme että nämä toimet pitää pistää käytäntöön nyt tämän vuoden aikana piste

eli kyllä tämä varmasti ympäri maata herättää kovasti huolta ja kun tietenkin sitten tulevat nämä kysymykset mikä on se tiukkuus millä valtio henkilöstöpolitiikkaansa tekee niin eipä pitäisi näitä hätäkeskuksia tuottavuusohjelmien ja muiden vielä kaikkinensa rasittaa

arvoisa ministeri me puhumme nyt lajista joka on uhanalainen koko maapallolla ja lajista jonka vain me suomalaiset omilla toimillamme voimme pelastaa

suomella tulee olemaan tämän uudistuksen myötä edelläkäyvää lainsäädäntöä tässä ja todella kuten sanoin tämä ei ole välttämättä helppo tie mutta erittäin tärkeä hyvä tie jolla voimme saavuttaa myös kansainvälistä edistystä tämän asian puitteissa

mitä tulee hallituksen uusiin toimiin tässä korjausrakentamisen osalta niitäkään ei ole yhtäkään esitetty tässä uudessa suhdannetilanteessa

se on se että hallitus on jälleen eriarvoistamassa eläkkeensaajien ja palkansaajien asemaa tällä kertaa suhteessa heidän verotukseensa

muun muassa autotallit ja varastot

että todella suurta huolta kannan tästä

kuten sanoin tuossa debatissa tänään oli surullinen uutinen se että ministeri katainen vahvisti tämän hallituksen linjan edelleen että ei ole mitään syytä sitä tätä uudistusta vaatia ey vetää pakkia vaan tällä mennään härkäpäisesti eteenpäin huolimatta siitä että on paljon arvioita että tässä nyt kannattaisi vähän vetää henkeä pakittaa ja katsoa nämä kokonaiskustannukset ja valmistella uudestaan

täysin päinvastoin kuin se linja minkä otimme viime hallituskaudella sen suhteen että meidän tulisi nyt voimakkaasti aktiivisesti ja jämerästi toimia euroopan unionin suuntaan vedota tähän normien purun henkeen ja pyrkiä aktiivisesti muuttamaan tätä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä muun muassa niin että vanhat omakotitalot vapautettaisiin pakollisista energiatodistuksista

me olemme hyvin usein tässä salissa todenneet että on hämmästyttävää että ennen vaaleja kokoomuksen puheenjohtaja alexander stubb kertoi että on kokoomuksen perusfilosofia että eläkkeensaajien ja palkansaajien verotus on yhtenäinen

arvoisa puhemies

olemme saaneet juuri uutisen turhasta kuolemasta

verkkokalastuskielto tarvitaan

nyt sitten valtiovarainministeri stubbin esityksessä ihan oikein hän keventää pieni ja keskituloistenkin palkansaajien verotusta mutta on iso valuvika että samaan aikaan eläkkeensaajien verotus ei vastaavasti kevene ja tämä veroero revitään nyt auki

pyydän että hallituspuolueiden edustajat jotka täällä äsken sanoivat että hyvin on elvytetty nimenomaan tällä alalla luettelisivat nämä uudet tässä suhdannetilanteessa tehdyt päätökset tältä alueelta

edellä mainitsemieni kuluttajien asemaa ja viestinnän luottamuksellisuutta edistävien muutosten lisäksi haluan vielä mainita esitykseen liittyvät toimilupia koskevat ehdotukset

jos hallituspuolue kokoomus hallituspuolue keskusta ja hallituspuolue vihreät sekä rkp ovat valmiita poliittista tahtoa osoittamaan me pystymme suojelemaan silloin kuuttimme turhilta kuolemilta

mutta me sosialidemokraatit katsomme että ensinnäkään paikkakuntia ei missään nimessä pidä pistää vastakkain kaikki nykyiset hätäkeskukset tulee säilyttää ja me lähdemme nimenomaan siitä että tämä kysymys ei ole puoluepoliittinen eli mehän olemme viestineet että olisi hienoa jos eduskunnasta enemmistö nyt tämän hallituksen linjan niin sanotusti jyräisi että eduskunnalla olisi tässä mahdollisuus ottaa toki ohjat käsiinsä

esitin ministerinä että ryhtyisimme toimiin jotta euroopan unionissa nämä energiatodistukset vanhojen omakotitalojen osalta tulisivat vapaaehtoisiksi ja oli iloista tehdä yhteistyötä eduskunnan kanssa niin että myös koko eduskunnan vaateeksi tämä tuli

puhemies

täällä kyselytunnillakin tuli esiin että nyt kun näitä niin sanottuja katumisviikkoja ollaan vietetty hallituksen toimesta niin olisi kyllä syytä tämä valuvika korjata

nykyistä järjestelmää yksinkertaistettaisiin siirtämällä merkittävä osa radion ja television ohjelmistotoimilupapäätöksistä viestintävirastolle

täällä aiemmin ed

samalla eduskunta edellytti että kotimaista lainsäädäntöä myös selke

kaikkonen ja vihreät

sarkomaa aina rakastaakin näitä historiakatsauksia että mikään hallitus ei ole koskaan ajanut yliopistokenttää tällaiseen epävarmuuteen kuin tämä hallitus nyt tällä päätöksellä että työttömyysvakuutusmaksu jätetään roikkumaan ilmaan

tämä on tarkoituksenmukaista kun ottaa huomioon televisiokanavien määrän merkittävän kasvun sekä lisääntyneet uudet sisältöjen jakelumahdollisuudet

jaa ja tuottaa tehdään selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi ja puretaan sitten niitä kohtia tässä esimerkiksi energiamuotokertoimiin liittyen

ja jos näin sitten ei käy niin varmasti täytyy odotella vaaleja ja sdpn halu on kyllä sitten jos hallitusneuvotteluissa olemme tämä kokonaisuus katsoa uudestaan

silloin jäimme vaille hallituspuolueiden tukea mutta täällä salissa on vielä mahdollisuus tämä valuvika kaiken kaikkiaan korjata

viikonloppuna käytiin hyvin laajaa keskustelua siitä että ympäristöväen mielestä tämä hallitus on ajamassa itsensä historiaan ympäristökielteisimpänä hallituksena

eli siis se ongelmahan on ollut tiedossa jo helsingin sanomien pääkirjoitusta myöten tai sosialidemokraattien vastalauseessa tai meidän puheissamme täällä useaan kertaan että tällä kotitalousvähennyksellä pientalo voidaan muuttaa ympärivuotiseen käyttöön ja lämmittää se sähköllä

kyse siis on kymmenistä miljoonista euroista joista yliopistokenttä ei tänä päivänä tiedä aikooko hallitus lupaustensa mukaisesti kompensoida ne vai eikö aio

arvoisa herra puhemies

hallitus on perunut ihan oikein opposition ja sdpn vaatimuksesta täysin kohtuuttoman eläkkeensaajien asumistuen leikkauksen ja nyt myös tämä verovääryys pitää perua

summa summarum puhemies sdpn mielestä siis

tämän hyväksyminen voi olla ympäristöväelle varmaan senkin vuoksi vaikeata että tässä menee arvoiltaan liike elämän edut ympäristön edelle

nyt sitten on tilanne että tätä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä ollaan parhaillaan evaluoimassa ja revisioimassa eli uudistamassa

sitähän meillä on jo tässä viime aikoina kokeiltu ja sitä kautta saatu uusia nopeita yhteyksiä käyttöön ei ehkä niin nopeasti mutta nopeat yhteydet ovat ne tärkeimmät

tulemme esittämään ponnen jossa esitämme että nykyiset hätäkeskukset säilytetään tämä systeemi arvioidaan uudestaan ja myös sitten näihin tietojärjestelmiin kiinnitämme vakavaa huolta niiden yhteensopivuuteen

me olemme tyytyväisiä siihen että hallitus on tällä esityksellä tullut juuri niille linjoille joita me olemme vaatineet sosialidemokraatteina jo alkusyksystä siinä vaiheessa kun taloustaantuma alkoi

suomi on kirjelmöinyt viime kauden lopulla euroopan unioniin päin tästä vanhojen omakotitalojen asiasta ja saanut sieltä myös vastausta että selvä voimme tätä asiaa tarkastella ja siellä ovat tiedossa nämä suomen viime kaudella luodut vaateet

ville niinistöltä miten ihmeessä minä todella hämmästelen sitä aidosti vihreät voivat olla tässä hallituksessa mukana hyväksymässä lakia mistä ympäristöjärjestöt sanovat että tässä ajetaan ympäristöhallinto alas

puhemies

tämä tuli ministerille yllätyksenä

meille on jaostossa kerrottu että tässä esimerkiksi sanottiin että kun valtiovarainministeriön vero osasto kertoi että ei tätä voi rajata tai on vaikea rajata niin tekee mieli kysyä onko tässä salissa se kuka määrittelee politiikan suunnan tai sen ekologisuuden onko se hallitus eduskunta puolueet vai onko se valtiovarainministeriön vero osaston virkamiehet

jo silloin ennusteet kertoivat että rakennusalalle tulee hurjia työttömyysongelmia ja olisimme halunneet että hallitus olisi käynnistänyt jo silloin välittömiä uusia toimenpiteitä joihin olisi voitu yhdistää tuleva välttämättömyys eli asuntojen peruskorjaus

tällä hetkellä likitulkoon jokainen yliopisto kertoo että rahoitusratkaisut ensi vuodelle ovat käytännössä plus miinus nolla samaan aikaan kun hallitus itse kertoo että kyllä sieltä rahaa tulee kovasti lisää

samaan aikaan me teemme työtulovähennyksen kuten hallituskin tekee mutta painotamme sen eri tavoin eli painotamme sen niin että siitä aidosti ja hallituksen esitystä enemmän hyötyvät nimenomaan pieni ja keskituloiset mutta sitten taas hyvätuloisimmat maksavat hallituksen esittämiä summia isompia veroja meidän esityksessämme

kun joka tapauksessa nyt euroopan unionissa tämä normienpurkuhenki on ja joka tapauksessa suomi on sinne nyt jo kirjelmöinyt vanhojen omakotitalojen osalta ja joka tapauksessa tätä direktiiviä uusitaan ja syksyllä on tulossa siitä esitys niin miksi ihmeessä hallitus juuri nyt juuri nyt tuo tämän lakiesityksen jossa päinvastoin lisätään velvoitteita energiatodistuksen suhteen

myös metsähallitusta ollaan ajamassa alas

erityisesti tämä kirvelee sosialidemokraatteja siksi että aikanaan historiassa olimme hyvin vahvasti luomassa ympäristöhallintoa

näiden tavoitteiden saavuttamiseksi viestintävirastolle annettaisiin muun muassa oikeus määrätä teleyrityksen tukkutuotteelle enimmäishinta silloin kun kilpailuongelmia esiintyy

tynkkystä ja vihreitä täällä kun me äskenkin puhuimme energiatehokkuuden parantamisesta kuinka te voitte hyväksyä tämän mallin josta muun muassa teidän meppinne satu hassi laittoi hyvin kriittisen tiedotteen silloin kun tämä tuli esiin että tämä ei ole ekologisesti rajattu

me teimme sosialidemokraatteina oman pelastusrengasesityksemme jossa listasimme vaateitamme ja tämä peruskorjauksen jouduttaminen oli yksi niistä keskeisistä

kyllä minä uskon että aika moni ihan tavallinen kansalainen saattaa ihmetellä kun kuulee että tämän jälkeen sitten autotallitkin tulevat energiatodistuksen piiriin

tämä aloitteessa esitetty idea siitä että kotitalousvähennys ulottuisi myös kerrostaloihin ja kerrostaloasujiin näissä peruskorjausasioissa on mielestäni erittäin hyvä ja sen arvoinen että sitä edistetään puhemies

teleyrityksille ei esimerkiksi suoraan aseteta uusia velvoitteita vaan viestintäviraston nykyistä työkalupakkia ajanmukaistetaan siten että virasto voi markkinoiden häiriötilanteessa määrätä velvoitteita erillisellä päätöksellä

kyllä minä ihan oikeasti nyt ihmettelen tätä kokoomuksen suunnasta tulevaa retoriikkaa ja kielenkäyttöä liittyen tähän kampanjakattoajatukseen

meidän sanomamme oli ensinnäkin se että me haluamme tämän yhtäläisen oikeuden ja tuen asunto osakeyhtiöille mikä tuli tavallaan kotitalousvähennyksen kautta pientaloille sekään ei muuten ollut suhdannetilanteeseen räätälöity toimi vaan hallitushan oli päättänyt tästä jo asuntopoliittisessa ohjelmassaan ennen kuin lamasta tai taantumasta kukaan tiesi yhtään mitään näistä valtavista talouskriiseistä

kun hallitus on vaatimassa palkansaajilta viisi pinnaa palkanalennuksia niin eikö olisi aika kohtuullista että myös sitten omistava luokka voisi ja pääomatuloista voitaisiin kaksi pinnaa enemmän tänä päivänä kaiken kaikkiaan maksaa

me sosialidemokraatit olemme myös pitäneet ongelmana sitä että tämä ei kohdistu tasapuolisesti eri tuloluokan ihmisille eikä eri asumismuotojen ihmisille

arvoisa rouva puhemies

niinpä me olemme sosialidemokraatteina halunneet ottaa tässä viisaan otteen ja sen mukaisen otteen mistä hallitus paljon puhuu vaikka nyt toimiikin täysin toisin eli me haluamme tämän lakiesityksen hylätä

kyse on siis rahan vallan rajoittamisesta

tässä minuutissa haluan sanoa teille arvoisa valtiovarainministeri stubb että teidän esityksessänne on paha valuvika ja se koskee pahoja valuvikoja mutta tämä yksi on erityisen paha palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen yhdenmukaisuutta josta kaikki ovat olleet sitä mieltä että on väärin jos eläkkeensaaja maksaa enemmän veroa kuin palkansaaja

ei ole mitään järkeä siinä että mennään tuolla aukeaman ilmoituksilla joka päivä eri puolilla liehutaan ja rahan valta ratkaisee

meidän vaihtoehdossamme esitetään uutta tukimallia kotitalousvähennyksen laajentamista kerrostaloihin tai vastaavan tukimallin luomista jolla saataisiin kunnolla näitä putkiremontteja liikkeelle tässä suhdannetilanteessa

tärkeä kokonaisuus on myös sähköisen viestinnän jatkuvuuden turvaaminen

te sanotte että tämän asian problematisointi olisi niin kuin kateuskatto

puhemies

viestintäpalveluiden häiriöttömyyttä edistetään luomalla häiriön hallinnassa tarvittavalle yritysten ja viranomaisten yhteistyölle entistä parempia edellytyksiä

sekin markkinoitiin elvytystoimena vaikka se siis oli tehty jo paljon aiemmin me halusimme paitsi tasapuolisuutta kerrostaloihin rivitaloihin ja asunto osakeyhtiöihin me halusimme myös sitä että vuokra asuntoihin kohdistuu uusia tukitoimenpiteitä niiden peruskorjaukseen koska ministeri tulitte paikalle tiedätte että siellä jos missä tarpeet ovat aivan valtavat lähiöissä vuokra asunnoissa

pyydän muistuttamaan siitä että tarastin työryhmä joka oli hyvin asiantunteva työryhmä yksimielisesti esitti kampanjakattoa ja sosialidemokraatit tukivat sitä hyvin vahvasti koska halusimme suitsia rahan valtaa

hallitushan on leikkaamassa tätä korkovähennysoikeutta ja se on tässä tilanteessa monelle lapsiperheelle kohtuuton asia sillä siellä on kuitenkin tietyllä tavalla luotettu kehitykseen ja haluttu suunnitella sitä elämäntilannetta

eli ei ole mitään järkeä lisätä byrokratiaa turhaa säätelyä ja kustannuksia tilanteessa jolloin tätä direktiiviä johon nyt vedotaan ollaan joka tapauksessa uusimassa

tosiasiahan on se että te otatte täsmälleen saman verran velkaa kuin hallitus ottaa tässä keltaisessa kirjassa

esimerkiksi pitkän työn tuloksena nämä asiat korjattiin ja nyt hallitus on repimässä tämän kyseisen veroedun uudestaan auki

keskeisimmät verkon valvomot ja muut kriittiset järjestelmät olisi jatkossa ylläpidettävä siten että ne voidaan poikkeusoloissa viipymättä palauttaa suomeen

me tiedämme että meillä on tässä kansallisomaisuudessamme valtava korjausvelka ja siksi tämä on viisasta ja järkevää sekä suhdannetilanteen vuoksi että myös inhimillisesti

samalla kun sanon tämän haluan myös kiirehtiä puhemies sitä että tämä hallitus valmistelee ja tuo tätä kotimaista lainsäädäntöä eduskunnan edellyttämällä tavalla vanhojen omakotitalojen suhteen ja energiatodistusten kehittämisen suhteen ja että hallitus jämerästi nyt toimisi siellä euroopan unionissa kun tämä direktiivin muutosesitys ilmestyy syksyllä pöydälle ja työryhmätyö alkaa sen puolesta että sekä tämä autotallihölmöys vältettäisiin että sitten myös tämä omakotitalojen tilanne paranisi ja sitä kautta toteuttaisimme eduskunnankin edellyttämää tärkeän kansalaisaloitteen henkeä ja tavoitetta

oli erittäin harmillista että lupauksista ja vaateista huolimatta edellisen hallituksen hallituspuolueet sitten jyräsivät tämän kampanjakattoajatuksen

minun mielestäni se oli suuri sääli ja siksi tähän olisi pitänyt ehdottomasti palata

esittelemieni ehdotusten lisäksi esitykseen sisältyy joukko pienempiä muutosehdotuksia jotka ovat esimerkiksi yleispalveluun kuuluvien palveluiden saatavuutta tai televisiotoiminnan niin sanottua yhden kortin periaatetta koskevia

se toki ikävällä tavalla muistuttaa meitä siitä että hallitus tekee täysin kohtuuttomia leikkauksia yliopistojen ja korkeakoulujen rahoitukseen

tiedän myös samaan aikaan että esimerkiksi kiinteistöliitolla on tästä tehtyjä laskelmia ja aivan selkeitä toteutettavissa olevia malleja myös

näiden pienempien muutosten tavoitteena on pääsääntöisesti päivittää nykyistä lainsäädäntöä vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

zyskowicz ehkä kokoomuksen äänestäjät kuvittelivat joskus viime vaalien alla kun puhuitte että lapsilisien sitominen indeksiin on teille kynnyskysymys että se kynnyskysymys toteutuisi vaalien jälkeen eikä vasta neljän vuoden päästä

siksi toivon että nyt tästä voitaisiin ottaa koppia ja selvittää tämä mahdollisuus ja viedä tätä eteenpäin koska tämä aika jos mikä olisi hyvä käyttää myös peruskorjaamisen tukemiseen tämän korjausvelan valtavan korjausvelan umpeenkuromiseen

kuka sen jyräsi

ensimmäisen lausuman perusteella hallitus tulee jo ennakollisesti keventämään toimilupamenettelyä voimassa olevien lakien mahdollistamalla tavalla

sen vuoksi me esitämme että tämän lisäksi vuokra asuntopuolelle tulisi vielä tämä korkotuen ehtojen parannus millä sitten pystyttäisiin myös ensi vuonna vähän pitempijännitteisemmin näitä vuokrataloja korjaamaan

kiinnostaisi tietää kuinka paljon nämä lapsiperheet ovat menettäneet rahaa kokoomuksen toimimattomuuden vuoksi näiden neljän vuoden aikana kun lapsilisiä todellakaan ei ole ollut sidottu indeksiin

toisen lausuman perusteella perustetaan työryhmä jonka tehtävänä on edistää tietoyhteiskuntakehitystä siten että langattomien ja kiinteiden internetyhteyksien käyttäjät voivat mahdollisimman kustannustehokkaasti laajasti ja yhtäaikaisesti vastaanottaa avoimessa internetissä tarjottavia audiovisuaalisia sisältöjä

kätevää te voitte mennä samalla teemalla seuraaviinkin eduskuntavaaleihin mutta tämä vaan todistaa että te ette ole lapsiperhepuolue ettekä muuten työväenpuoluekaan koska irtaannutte kolmikannasta ja teette eläkeleikkauksia todella historiallisesti arveluttavalla ja epäilyttävällä tavalla